asian käsittely keskeytetään jo jäävä

pöydällepanoa varten esitellään päivä sitten kolmas asia kuin miinus tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenes viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyvä tänne ja samoin päiväystyksen neljännen sijan osaa eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistaina kahdeskymmenes viidettä kaksituhatta neljätoista kello neljätoista eduskunnan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava käydään lähetekeskustelua varten esitellään päivä sitten toinen asia kuin minusta ehdot täyttä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta

äänestyksen

äänestyksessä vain ääniä saaneet edusti heinäluoma satakuusikymmentäkahdeksan ääntä

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin kaksi ääntä

hiltunen

kääriäinen ja paikallinen

pekkarinen soini ja

tämän lisäksi on neljäkymppiä äänestyslippua sekä viisi äänestyslippua jotka näkisin joukosta niissä on ollut kilttinä tai väärä nimi aikalisän ja viidennen pykälän säännösten kanssa ristiriita

piti olla helsingin harris ja kilpaili lindell tiina luoma epltä edith mcgrath te sex

ei tännekin sas liikennöi terhakkaa eli vuores jatkaa

eino veljen tätinsä sydämetön ei narkoottyritys vaan kerjännyt packalen pekka soini

toiseen käsittelyyn esitellään päivän toinen asia on nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt tehdä eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätyyn lakiehdotuksen lakiehdotusten toinen käsittelemällä pitäisi olla nähtäisikään toisen käsittelyn esitellään päivän kolmas

esiin on haara on heidi kyrö laukkanen siirtyvät san pellegrino siirtonsa virastot koklta opiskelijaa eli filho tikka nolla eller anti keskittynyt tulos luetaan

kun edustaja heinäluoma on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden kaksituhattayksitoista valtiopäivien jäljellä olevaksi

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu edustaa kymäläinen poissa

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja loppuunkäsitelty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

aranka osiltaan maan suurin oikeistoiden tienaa riksweet yksi

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätettiin laatia lakiehdotuksen toinen käsittelypäivä on taas

nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat edustaja lapintie edusta ja nylanderin edustaja karimäki ja edustaja esitti maan

toisen käsittelyn esitellään päivätty viides nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustellen häipynyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

eduskunta pysyi ensimmäisen käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakien on toinen käsi näytti asiaa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

alanko

ari

raisio

rantala

husseinin vävy

mies

kiina

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

katainen hiih tää mihi

kiuru l

kiviranta

myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen neljässä asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

matikainen

nen

ja täällä on vielä muutama kysymys

mäkisalo

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

yli kolme joan seitsemäntoista eli kaksikymmentäneljä tyhjää poissa viisitoista eduskunta hyväksynyt mietin että tässä on kahdeksan ei kyllä vastaamaan

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytäänyksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja kinä mutaisina lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

äänestykseen kosonen visio antaa

ja sitten debatti

no polkaisi äänestyksen tuloselleesta painuu syksyllä ei kannatustulosvedon viisi ja antaa kiitosta ei jää tyhjä kaksikymmentäyksi pois

ojala

jalat tämä

olin pyydettyä puheenvuoroja keillä tiedostoja pariisin lait toimii muitakin joilla ei toimi

yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

rajamäki

rei

saar

toisen käsittelyn esitellään päivän seitsemän saisi jo nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

sankelo poissa

aho

sin

soini

toisen käsittelyn esitellä päivän esityksen kahdeksas nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstäyleiskeskustelu yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen satakolmekymmentäkaksi kautta kaksituhatta yksitoista valtiopäivillä sisältyvän lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen kahdeksankymmentäseitsemän kautta kaksituhattayksitoista valtiopäivillä sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on täytynyt lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asiaa lähdetään lakivaliokuntaa

virtanen ettei

väätäinen kii

vielä kaksi kysymystä oppositiolle

halli

eli

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetäänlaki vajota lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista varsia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kuudestoista sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin

keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena

pyydetään kokouksien siirtämistä salin ulkopuolelle hiljennytään kuuntelemaan pauli kiurua

kiitoksia ja vielä on yksi ensimmäisen kerran puheenvuoron saava edustaja edustaja ojala niemelä ja sen jälkeen sitten kaksi jotka saavat toisen puheenvuoron

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mukaisina rakennusten ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kuudes asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten

käsittelyn pohjana on pääosin siirrytään päiväjärjestykseen muihin asioihin

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelua

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena vankien ensimmäinen käsittely sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neliosaisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

muistutetaan edustajia että nyt käsiteltävässä asiassa on kysymys perustuslain muuttamisesta eikä mistään ervvstä ja muista euroopan takauksiin liittyvistä asioista

nyt on vuorossa keskustelu

ravi ravi ravi

ravi ravi ravi ravi

ravi ravi ravit

ravi kc ravi kc ravi ravi

ravi ravi ravi ravi

ravi ravi ravi

ravi ravi ravi

ravi ravit ravit

ravit ravi ravi kc ravi

ravi ravi ravi kc ravi kc ravi

ravi ravi ravi

ravit ravi ravi

ravi ravit ravit

ravi ravi ravit

ravit ravi ravit

ravi ravi ravi

ravi ravit ravi

ravi ravi ravit ravi

ravi ravit ravit

ravi ravi ravi ravi

ravi kc ravi kc ravi kc ravi

ravi ravi ravit

ravi ravi ravi

ravi ravi ravi ravi

ravit ravi ravi ravi

ravi ravi kc ravi kc ravi

ravi ravi ravi

ravi ravi kc ravi

ravi ravi ravi kc ravi

ravi ravi ravi

pyydän että siirrytään päiväjärjestyksen asiaan